osa nauttii myös kenttä kreikan hallitus on tänään estelle katteettomia lupauksia on nähdäkseni siitsa vaaliohjelma rakentui ennen kaikkea kolme kokonaisuuteen

mitä pahaa nämä myyjiä lähihoitaja ja lastentarhanopettajat ovat hallituksen tehneen kun heitä nyt niin kaikki tätä arvoisa rouva puhemies perua olevan perusteella suomen perustuslain neljännen kymmenen kolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraava seuraavan

pykälä muutetaan vastalauseen kaksi muotoiseen muotoon edustaja ja nalle valvoessa rouva puhemies kannatan selonteko hyväksyttiin

satakuusi jaa ääntä neljäkymmentäseitsemän ei ääntä ja nolla poissa neljäkymmentäkuusi risto näätäsen selväksi merja mäkisalo ropponen on ilmari nurmisen kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen yksi mukaisesti edes tenorin osat puhemies kannalta mukaisena

eduskunta edellyttää että hallitus varaa riittävät resurssit reservin kertausharjoitusten tason ja muuttumaton menettelytavan mukaisesti katsottava hyväksytyksi on koko pääluokka näin on hyväksytty niinkin mukais

asia

se on poliittinen ratkaisu sen vuoksi että kaikki tiedämme euroopan sydämessä sijaitsevan valko venäjän kipuilevan tällä hetkellä taiteilevan sen välillä suuntautuvatko itään vai länteen

merkissä luru

ensinnäkin humanitaarisen kriisin ratkaiseminen liittyy esimerkiksi asuntojen ja sähköjen turvaaminen kaikille tarvitseville

yliopistojen määrärahoista leikataan suoraan viisikymmentä miljoonaa

toiseksi nimenomaan hallinnon uudistaminen eli byrokratian keventämistä ja välttelee vähentämistä ja kolmantena on näiden lainaehtojen uudelleen neuvotteleminen ja siihenkin munadakseni kreikan kanssa on hyvin selvä mandaattini asevoimia

se on heidän asiansa mutta meidän asiamme on se että jokainen järjestävä maa voi noteerata etyjin periaatteet ja sitoutua niitten täysimittaiseen ja voimakkaaseen noudattamiseen

ehdotuksesta äänestettävä mietitty ja ennuste mäkisalo ropposen ehdotus ei selonteko hyväksyttiin

eero

ammattikorkeakoululta viedään kaksikymmentäviisi miljoonaa vuosittain yliopiston indeksi ja ammattikorkeakoulu indeksi aiotaan jäädyttää vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista

asioiden pääluokka kaksikymmentäseitsemän yleiskeskusteluaneljäpidetyssä täysistunnossa julistettu päättyneeksi

työllisyyspoliittisiin korjausliikkeisiin se on ryhtymässä symbian ja näköalattoman kehityksen kääntämiseksi jonka hallitus valmis tässä tilanteessa lisäämään määrärahoja joilla työttömien työkyky ja koulutusta ja työllisyyttä voidaan

mitä enemmän valko venäjän kaltaiset maat sitoutuvat näihin kutsumiini euroopan turvallisuuspolitiikan hyviin pöytätapoihin niin sen selvempää on se että silloin kuljetaan sellaista tietä jossa ne arvot jotka meitä yhdistävät etyjinä ja länsimaisena maana ovat myöskin noteerattuja kaikkien meidän osanottajien kesken

rajut leikkausedellytykset jotka näihin etuihin liitetty nimenomaan heikentänyt kreikan taloustilannetta keikan bruttokansantuotteesta on hävinnyt neljään osaan sen jälkeen kun häntä niin sanottuja pelastuspakettia käynnistettiin vuonna

ehdotusten tekemistä varten ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn pyritään tekemään muut

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

kuka tarttuu

seuraava kysymys edustaja järvinen

kaikkiaan korkeakoululta ja tutkimukselta aiotaan viedä joka vuosi satoja miljoonia euroja vuonna kaksituhattayhdeksäntoista jopa neljäsataa kaksikymmentä million

mietintö ja ojitusten myllerin ehdotus yksi ei

edustaja henriksson

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

arvoisa puhemies

n toimenpiteisiin hallitus ryhtyy erityisesti kasvavan syöpien riskiä lisäävät pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen

onhan

rantakari

hallituksen leikkauslistoja seuraukset alkavat nyt näkyä kaikessa karmeudessaan helsingin yliopisto joutuu vähentämään henkilöstöään kokonaisuudessaan noin yhdeksälläkymmenelläkahdeksalla yhdeksälläsadallakahdeksallakymmenellä hengellä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun mennessä

satakolmekymmentäyksi jaa ääntä viisikymmentäviisi ei ääntä ja nolla poissa kolmetoista eduskunta tässä äänestyksessä hyväksy niityn mietintö linjaa edustaja myllerin ehdotus kaksi ei

acte

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

rouva puhemies anteeks edustaja mustajärvelle vastaan että olen samaa mieltä että vastuussa totta kai veloistaan on velallinen mutta kyllä velkojakin saa katsoa peiliin kun on mennyt terän maksukyvyttömille tai maksukyvyttömyyden uhkaamille lainoja kovasti antamaan nämä pankit ovat osaltaan joutuneet vastuuseen kun näitä saatavia leikattu mutta totta kai asiaan kuuluisi se että se joka menee vain antamaan itse kärsii sen luottotappion jos sellaista on

sataviisitoista ja häntä neljäkymmentäyhdeksän neljään täti ja nollan pois kolmekymmentäviisi eduskunta hyväksyi

monet hallituksen kiristävät työelämätoimen ehdotukset kohdistuvat voimakkaimmin naisiin kuin miehiä aikooko hallitus arvioida toimiensa sukupuolivaikutuksen tehdä esityksiä työelämän tasa arvon parantamiseksi vähentää valitusaikeissa valmistella työelämää koskevia uudistuksia jotka purkaisivat pienen kujan ja kannustaisivat työn tarjoamiseen ja vastaanottamiseen erityisesti pätkätyöläisten ei paavo arhinmäki luki välikysymystekstin

touko aalto

ojalan

arvoisa rouva puhemies ehdotuksen kolme ja

ja kun täällä nousi tämä kysymys esille niin haluan viitata näihin kahteen esimerkkiin millä tavoin myöskin kokousisännyyksien kautta voidaan vaikuttaa sekä georgian tapauksessa että valko venäjän tapauksessa siihen mihin nämä maat ovat omalta osaltaan tulevaisuudessa sitoutumassa vielä nykyistä voimakkaammin

miksi kiirehditte

näistä irtisanottavia arvioidaan olevan

edustaja viita puhemiesten ehdotuksen numero neljä edustajaa

sataneljätoista jaa ääntä seitsemän kaksi teijan tähti ja nolla poissa kolmetoista eduskuntaan tässä äänestyksessä asian käsittely päättyi

aalto yliopistossa henkilökunnan vähentämistarve on puolestaan satayhdeksänkymmentä

ja tietysti edelleen puhemies

myös moni muu maamme korkeakouluista on joutunut käymään yhteistoiminta

team käsittelen esitellä päivystyksen neljästoista sija käsittelyn pohjanaan valtiovarainvaliokunnan mietintö kuusitoista asian käsittely keskeytettiin

mitä edustaja anderssonin puheenvuoro valtuuskunnan järjestäytymistä varten annan puheenvuoron edustaja ala nissilä päälä kertoi että kreikan edellinen hallitus ja kreikka olin oikealla tiellä siel oli säätiön taloutta kasvuun ripeämpään kasvuun kuin sinäkin suomessa mutta tämä on

parviainen oli

asia

joutuu työtön

tämä on paitsi täysin päinvastaista hallituksen työllistämistavoitteiden kanssa

parviainen

keskustelun aloittaa talousvaliokunnan puheenjohtaja edustaja turunen olkaa hyvä

nyt käsitellään muutosehdotukset

myös inhimillinen

eduskunta edellyttää että hallitus kännistää asuntopolitiikan toimenpideohjelman kohtuuhintaisten asuntotuotannon lisäämiseksi täydennysrakentamisen ja korjausrakentamisen kiihdyttämiseksi sekä asuinmukavuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi käyttäen valtion asuntorahaston varallisuutta

korkeakoulujen henkilöstön vähentäminen iskee suoraan opiskelija arkeen

opetushenkilöstön irtisanomiset johtavat vähempiin luentoihin ja vähentää lähiopetuksen mahdollisuus saada ohjausta tukielimiä ja muiden opinnäytteiden laatimiseen liittyen

veljespuolueen vaalivoitto ja katteettomat lupaukset ovat johtaneet sellaiseen olisi epävarmuuteen poliittisen epävarmuuden ohella kreikassa riittää kreikan talouden orastava kasvu on

asia

seuraava kysymys edustaja emma kari

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

räsänen

ärrää

pahimmassa tapauksessa pienimmät oppiaineet voivat jopa hävitä kokonaan tietyistä

sanoitte että jo annettu katteettomia lupauksia voi olla että vasemmistoliiton suomessa antamien lupausten rinnalla jopa syrizan lupaukset kalpenee mutta tosiasia on se että kun annettiin ymmärtää että vielä voida jättää hoitamatta ja kaikki ikävät säästöpäätökset voidaan

mietintö linjaa edusti hallitus varaa riittävät resurssit maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseksi

hyvät edustajat

opin toksikologian palveluita niin edelleen hallituksen leikkaukset kohdistuvat siis juuri niihin asioihin jotka edesauttavat opiskelijoiden nopeaa valmistumista ja siirtymistä

muistutan että tätä keskustelua seuraa aika moni kansalainen tuolla kotikatsomoissa ja tämä hälinä kertakaikkisesti vaikeuttaa itse asian kuulemista

salonen

sijaan hallitusohjelman tavoite koulutuksen ja osaamisen osalta kuin että sitaatti suomi on maa jossa tekee mieli oppia koko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

sää

herra puhemies

suomi on koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa

kannatan edustaja virpi

tämän tavoitteen valossa hallituksen leikkaukset tuntuvat entistä käsittämättömiltä mitään suomi voi olla koulutuksen kärkimaa kun hallitus leikkaa näin rajusti juuri

myös ennen

o myös äärimmäisen hämmentävää että opetusministeri kahdeskymmenesseitsemäs kymmenettä kaksituhattaviisitoista lähetti avoimen kirjeen yliopistojen ja ammattikorkeakouluja

näissä

toisen joon

sar

vapaavuori

ministeri toteaa kirjeessä muun muassa näin korkeakoulu ja tiedepolitiikkaakin tehdään nyt poikkeuksellisen vaativassa toimintaympäristössä meidät tunnetaan maailmalla erityisen toimivasta koulutus tutkimus ja

ii vähämäen esitystä

ensin äänestetään niiden välillä sitten voittaneesta mietintöä vastaan edustajaa viittä sen ehdotus viisi

vielä edustaja heinäluoma

hieman liian uinuvan tyytyväisyys

kun vaalikilpailu on kiristynyt viimeaikaiset kansainväliset ja kotimaiset arvioinnit osui

ensi vuonna määrärahat ovat kohtuullisen hyvällä tasolla ja näin päästään myös kehittämään muun muassa hallinnonalan tietojärjestelmiä jotka kattavat koko hallinnonalan

ääni

vielä pääministeri sipilällekin oli osoitettu kysymys

äänestyksissä

koulutustason nousu on hiipunut samoin sosiaalisen

sataseitsemänkymmentä ja häntä kaksitoista ei tyhjiä yksi poissa kuusitoista eli tässä äänestyksessä hyväksytty ja äänestysjärjestys hyväksyttiin

ja tutkimus on jakautunut liian monien resursseiltaan ja vaikuttavuudeltaan keskinkertaisiin yksiköihin